kysyin debatissa ministeriltä onko ruutitehtaan osalta valtion tilausmäärät selvitettävissä mutta en ikävä kyllä saanut kovin vakuuttavia vastauksia

olisi toivottavaa että ruutitehtaan kohtalo selvitettäisiin ja puolustusvoimien taholta voitaisiin tukea ainakin tilausten osalta

arvoisa puhemies

esityksen tavoitteena on parantaa siis turvallisuutta kulutuksen ja koulutuksen jälkeisessä työelämässä ja myös potilas ja asiakasturvallisuutta sekä liikenteen turvallisuutta ehkäisemällä vahinkoja ja väärinkäytöksiä

kuitenkin olemme sitä mieltä että nyt taannoin tapahtuneita ikäviä koulusurmatapahtumia insuliinisurmia lähdetään ehkäisemään vielä hiukan kyseenalaisilla keinoilla

katsomme että hallituksen esitys on pelkästään rankaiseva se ei suo riittävästi apuvälineitä opiskelijana kehittymiseen eikä anna uusia mahdollisuuksia niin kuin pitäisi

tähän pitäisi nimenomaan panostaa

uutta suuntaa ei löydetä rankaisujen avulla vaan päinvastoin rankaiseminen voi jopa tehdä tuhoja

meidän rinnakkaislakialoitteessamme esitetään perusoikeuksien turvaamisen edellyttämiä muutoksia opiskelijaksi ottamisen esteisiin opinto oikeuden peruuttamisen perusteisiin ja opinto oikeuden palauttamiseen kurinpidon edellytyksiin sekä tietojen saantiin arkaluontoisista terveystiedoista

esityksen mukaan opiskelijaksi ei voitaisi ottaa henkilöä joka ei terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään ole soveltuva opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen tai harjoitteluun

emme siksi kannata näin rajua puuttumista opiskeluoikeuteen

näemme myös että jos opiskelija kaikesta huolimatta menettäisi opiskeluoikeutensa pitää hänellä olla mahdollisuus hakea opiskeluoikeuden palauttamista jos opiskeluoikeus on peruutettu terveydentilaa tai toimintakykyä koskevan seikan vuoksi

opetusta häiritsevä väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä toisen henkeä tai terveyttä vaarantava opiskelija voitaisiin myös määrätä poistumaan opetustilasta ja hänen osallistumisensa opetukseen evätä enintään kolmen päivän ajaksi

uutta kurinpitoa on esitetty mahdollisen rikoksen tutkinnan tilanteessa niin että opiskeluoikeus voitaisiin määrätyissä tilanteissa pidättää myös esitutkinnan ja syytteen käsittelyn ajaksi tai jos opiskelija kieltäytyy terveydentilan tutkimuksesta tai rikosrekisteriotteen esittämisestä

ei ole oikein tuomita ennalta näinkin rankasti opiskelijaa

siksi esitämme tähänkin muutosta

yliopisto opiskelijat ovat tuoneet esille närkästyksensä siitä että tämän lain hyväksymisen jälkeen laajenisi huomattavasti niiden ihmisten joukko jotka saisivat tietää opiskelijoista hyvinkin arkaluonteisia terveystietoja

jos ajatellaan vielä nykyisten yliopistojen hallituksia siellä istuu ihmisiä muun muassa yritysmaailmasta voidaanko ajatella että olisi oikein jos nämä ihmiset saisivat käsitellä opiskelijoiden arkaluonteisia terveystietoja

miten opiskelijat enää uskaltaisivat hakea apua esimerkiksi mielenterveysongelmiin jos pelkona olisi että tiedot leviävät kaikkien henkilöstön jäsenten käsiin

näihin edellä mainittuihin asioihin esitämme aloitteessamme hallituksen esityksen pykäliin muutoksia ja tiivistetysti niistä muutoksista tässä vielä

ja sitten meillä on opinto oikeuden palauttamisesta